mutta sitä en hyväksy koskaan että asioita salataan ja niitä pimitetään niiltä henkilöiltä niiltä edustajilta jotka suomen kansa on tähän saliin valinnut päätöksiä tekemään

nuorten yhteiskuntatakuu ei takaa sitä kaikkein oleellisinta elikkä työtä nuorelle se on jätetty siitä ulkopuolelle

kun tähän asti on täällä salissa kiistelty siitä lisääkö hallitus tasaveroja niin nyt mietinnössä lukee aivan selvästi että hallitusohjelmassa sovitut verotusta koskevat tulotoimenpiteet painottuvat välillisiin veroihin ja kattavat niistä useimmat

eduskunta tekikin ensimmäisen virheen kun se aikoinaan lähti takaamaan islantilaisen kaupthing pankin yhteydessä myös ylikorkeat korot talletusten lisäksi

mutta työttömyyden rinnalla pitäisi koko ajan puhua myöskin paremmasta mittarista joka kuvaa sitä paljonko meillä on eläkkeen maksajia ja paljonko saadaan eläketuloa

ikävuottaan hankkinut henkilö joutuu lunastamaan tai lunastaa itselleen sen aseen ja myöskin oikeudet niin hänellä olisi maksuton lupakierros siinä vaiheessa ettei hän kolmen vuoden sisällä joudu kahteen kertaan maksamaan samasta asiasta

tämä paljon mainostettu lisäpanostus on osin näennäistä siinähän vain muuten passiivisena tukena maksettu työmarkkinatuki muutetaan niin sanotuksi aktiivirahaksi mutta määrä ei muutu mitenkään

kun puheessani viittasin solidiumiin sen alle parkkeerattuihin kahdeksaan yhtiöön täysin myyntivaltuuksin niin solidium perustettiin sitä varten että se on tarpeeksi vikkelä operatiivinen työkalu jotta voidaan myydä silloin kun tilaisuus tulee ja lama pelasti siltä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

mutta valtionyhtiöitten johtajien palkkauksen lisäksi varmaan on syytä keskustella myöskin siitä mitä ylipäätään suomessa valtionyhtiöille tapahtuu minkälainen työnantaja valtio on

mielenkiintoista on että silloin kun tämä jassm ohjushankinta tuli raha asiainvaliokuntaan niin osa hallituksen ministereistä sai vasta edellisiltana tietää että se asia on seuraavana päivänä päätettävien joukossa

tässäkin salissa on moneen otteeseen keskusteltu harmaan talouden kitkemistä ja ministerit toisensa jälkeen ovat vakuuttaneet sitä kuinka paljon asian eteen on tehty

yhteisestä rahasta sanottiin että se ei tarkoita yhteisiä vastuita ja yhteisistä vastuista sanottiin että se ei tarkoita yhteistä talouspolitiikkaa

ne välilliset verot ovat muuten tasaveroja joten tästä asiasta meidän ei varmaan tarvitse tämän jälkeen tässä salissa enää keskustella asia on tullut selväksi

arvoisa puhemies

kun tämä kerätään valtionverona ja rahastoidaan niin kuinka rahaston sisälle saadaan riittävä puskuri sen varalta että kassan pohja ei paista liian usein

yritin tuossa avauspuheenvuorossani tuoda esille niitä perusteluja joita asiantuntijat ovat valiokunnalle lausuneet

kuvaavaa on että tuota ratkaisua vastaan äänesti ainoastaan viisi kansanedustajaa

oikeistolle kyllä tänä päivänä kelpaa se että valtio on mukana kaivostoiminnassa vahvasti mutta vain maksajan roolissa

syyseuraus suhteitten hämärtymisestä ja mittasuhdeharhasta kertoo jotain se että tämän talouskriisin keskeiseksi syntipukiksi uutisoinnissa on haettu kreikkalainen metsuri

kun siihen lisää ampumaurheilun harrastajat ja asekeräilijät päästään puoleen miljoonaan ihmiseen elikkä tämä on äärimmäisen tärkeä ja isoa kohderyhmää koskettava asia

joka tuntee suomalaista poliittista historiaa tietää ja tunnustaa sen että suomeen on tullut kyseenalaista pimeää rahaa niin idästä kuin lännestä

joka kerta eurooppa prosessissa euroopan unionin integraatioprosessissa on seuraava askel kielletty ja nyt palataan siihen mitä puutteita lissabonin sopimukseen jäi

ja kyllä nimenomaan asiantuntijat olli pusa joka taitaa olla siviiliammatiltaan sosiaaliturvapolitiikan dosentti ja tarmo pukkila jonka asiantuntemusta ei sitäkään sovi kyllä vähätellä ovat tuoneet hyvin painavia perusteita ensinnäkin yleensä tätä hallituksen esitystä sen tavoitteita ja niitä keinoja kohtaan joilla niitä ongelmia aiotaan ratkaista

sen lisäksi on muistettava että jos suomi luopuu omaehtoisesti eu liittymissopimukseen sisältyvistä erivapauksista niin sitä tietä ei enää kuljeta toiseen suuntaan ratkaisu on lopullinen

jos huomataan että verotukseen täytyy tehdä korjauksia jotta riittävä ylen rahoitustaso säilyy niin ne korjaukset tulevat aina viiveellä ja jos rahastossa ei ole puskuria niin silloin tulee aina ongelmia

mutta ministeri niinistölle tähän lissabonin sopimuksen avunantolausekkeeseen liittyen kun ministeri itsekin on tässä salissa sanonut että se on nimenomaan kahdenvälinen prosessi jossa apua antava maa voi päättää siitä mikä on avunannon muoto ja sisältö

kaikki muistavat sen kommunistien kuuluisan kenkälaatikon josta jaettiin sitten puolueen omille suosikeille idästä tullutta rahaa

mutta edustaja yrttiaho nosti esille kummassakin puheenvuorossaan sen että näitä asioita ei käsitellä valtamediassa mikä on ikävä asia ja erityisesti tällä hetkellä kun suomen maakuntavaruskuntia laitetaan kiinni ja samaan aikaan satojen miljoonien eurojen asekauppoja tehdään ja valmistellaan yhdysvalloissa

olisikohan holtittomasti rahaa jakaneilla pankeilla jotka pitivät velkakierrettä yllä ja saattelivat sen aina uudelle kierrokselle ollut jotain roolia tämän kuplan puhaltamisessa

mäkiselle

muistan viime kaudelta yhden ikävän esimerkin

ja metsähallitus joka ei vielä ole yhtiö mutta jota ollaan yhtiöittämässä teki viime kaudella huipputuloksen ja käynnisti tänä vuonna yt neuvottelut

kuinka tällainen työehtojen polkeminen on mahdollista valtionyhtiössä vai haluatteko te tällaisen menon sallimalla romuttaa suomalaisen työelämän keskeiset pelisäännöt

taloustieteen professori nouriel roubini nosti juuri ennen vappua esille mahdollisuuden ettei muutaman päivän kuluttua ole olemassa euroaluetta jonka tulevaisuudesta voisimme keskustella

tähän asti te olette kaikissa yhteyksissä niin te ministeri urpilainen kuin pääministeri katainenkin sanoneet että eurokriisi ja yhteiset vastuut eivät johda siihen että suomessa leikattaisiin tai korotettaisiin veroja

ampuma asekouluttajalle annettu hyväksyntä raukeaa kun ampuma asekouluttaja kuolee

se että on mahdollisuus avoimesti ja täysin julkisesti tukea puolueita ja puolueitten ehdokkaita on terve piirre demokratiassa

ja kun hän kolmannen hylkäävän eläkepäätöksen sai maanantaina siinä päätöksessä oli mukana kehotus mennä ilmoittautumaan työvoimatoimistoon

kuuleminen jaostossa on ollut hyvin suppea onko seitsemän henkilöä joista kaksi virkamiestä joita on kuultu ja esityksessä ollaan jo perusteitten pitävyydestäkin hyvin eri mieltä

nyt kuitenkin jo jonkin aikaa tähän avunantolausekkeeseen liittyen on alettu puhua yhtäläisistä velvollisuuksista

on päivänselvä asia että eurokriisi ja yhteiset sitoumukset lisäävät suomen valtionvelkaa ja kun suomen valtiontalous heikkenee ongelma siirretään kuntiin ja eurokriisi jalkautuu suoraan kuntalaisten arkeen

päätöksen antoivat nämä vakuutuslääkärit jotka tunnetusti eivät koskaan näe potilasta

eli asetelmahan on se että suomeen rakennetaan kallista nato yhteensopivaa teknoarmeijaa ja se tehdään muun muassa maakuntavaruskuntien kustannuksella

edustaja brax valiokunnan puheenjohtajana esitteli mietinnön josta kyllä näkee että aiheeseen on paneuduttu hyvin mutta siellä kuitenkin yksi asia pisti silmään mitä minun mielestäni ei ole tarpeeksi hyvin korostettu

minä tiedän yhdenkin kansanedustajan takavuosilta joka otti omiin nimiinsä lainan vaalilainan ja sitten ammattijärjestö maksoi sitä kyllä pois mutta ehtona oli se että se kansanedustaja teki juuri niin kuin se vaalirahoittaja vaati

toinen asia on sitten että jos esitetään arvio että jopa puolen miljardin mahdollisesti enemmänkin edestä on pienyrittäjien rahoja siirretty jonkun toisen omistukseen ja hallintaan niin kyllä siitäkin syystä tämän asian olisi hyvä käydä perustuslakivaliokunnassa kun muistelee minkälaisia asioita siellä on kuitenkin kelattu näiden vuosien aikana

minkä takia tässä on tämä yhtäläiset kun se voidaan ymmärtää niin että siinä on myöskin semmoinen pakottava voima että jos euroopan unionissa suuri enemmistö päättää tehdä jotain niin sitten pienempien maiden esimerkiksi suomen on noudatettava sitä mitä jotkut muut maat euroopan unionissa ovat meidän puolestamme päättäneet

esitys liittyy osaltaan myös siihen kuinka postilaki tulee vaikuttamaan ja kuinka postin jakelu aiotaan järjestää etenkin haja asutusalueilla ja millaiset tiedonsaantimahdollisuudet siellä muutoin on

kun muutenkin tätä lakia on perattu perin pohjin muutettu hyvin monta kohtaa kyllä kai tämmöiset kohdat voisi ottaa pois että se antaisi tälle koko prosessille vähän enemmän uskottavuutta

kyse on ajan pelaamisesta ja toiveajattelusta jossa oletetaan että parissa vuodessa kriisin pahin vaihe menee ohi ja sen leviäminen muihin maihin pysähtyy ikään kuin itsestään

ja aika ikävä tilanne on jos suomessa mennään sen mukaan että sairaat ovat pakolla töissä tai heidät ainakin yritetään pitää työelämässä kiinni ja terveet ovat työttöminä

ja nämä jassm ohjuksethan ovat siinä mielessä mielenkiintoisia että ne muuttavat kokonaan hornetien käytön luonteen

ensimmäinen niistä koskee poliisien lisämäärärahaa harvaan asutuille alueille toinen petoeläinten aiheuttamien tuhojen asianmukaista korvaamista ja kolmannessa esitän työllisyysmäärärahojen volyymin reilua korottamista

eli aina olipa kyse nuorten tai ylipäätään työttömien palveluista sanotaan ettei ole rahaa

liikkuvan poliisin lakkauttaminen on varmasti iso ratkaisu ja paikallispoliisi ei kykene paikkaamaan sitä ratkaisua ei kerta kaikkiaan ole resursseja eikä osaamista

hallituksen esitystä tuleekin arvioida sekä talous että työllisyysvaikutusten osalta mutta myös viestintäpoliittisesta näkökulmasta eli arvioida sitä millaiset tosiasialliset mahdollisuudet kansalaisilla on saada tietoa

yksi asia mikä myöskin pitää aina muistaa silloin kun arvioidaan riittävätkö meidän eläkevaramme tulevana aikana on se että jos emme kykene parantamaan suomalaista työelämää niin niitä katkeamia tulee myöskin siellä työuran aikana

nyt kuitenkin työ ja elinkeinoministeriössä jää vuosittain kymmeniä miljoonia euroja jo myönnettyjä rahoja käyttämättä ja tavattoman huono selitys on se että sanotaan että se on siirtomääräraha

ne mahdollistavat suomalaisten hornetienkin lähtemisen mukaan kansainvälisiin yhteisoperaatioihin elikkä tällä ohjuskaupalla on hyvin vahva poliittinenkin ulottuvuus

mitä tämä yhtäläiset tässä yhteydessä tarkoittaa kun puhutaan velvollisuuksista

kyllähän esimerkiksi tämä kuka saa sakottaa väärästä pysäköinnistä on ollut perustuslakivaliokunnassa aika lailla kuuma asia niin kuin se on ollut muutenkin

jännitteet euroalueen sisällä tulevat varmuudella kasvamaan

jos joka vuosi jätetään siirtomäärärahasta kymmeniä miljoonia käyttämättä niin se on tosiasiallinen leikkaus ja kestämätön tilanne

arvoisa puhemies

olen useamman kerran ihmetellyt kuinka vastaavalla ministerillä voi olla niin erilainen käsitys turvallisuustilanteesta harvaan asutulla alueella kuin minulla ja monella muulla muun muassa niillä kansalaisilla jotka kerta toisensa jälkeen kertovat karmeista tilanteista maaseudulla

jos ajatellaan että kuntapuolella on kanssa hyvin vakavia talousongelmia niin kyllähän kuitenkin paikallinen työhallinto ja kunnat ovat olleet se yhteistyöpari joka yhdessä järjestöjen kanssa on pystynyt järjestämään matalan kynnyksen palveluita työpajatoimintaa kaikkea sitä toimintaa jolla nuori löytää paremmin oman väylänsä yhteiskunnassa olipa se sitten koulutusta työtä työpajatoimintaa tai jotain muuta

oleellista olisi palauttaa työhön oman työn autonomia niin että mahdollisimman monet työntekijät tuntisivat oman työnsä mielekkääksi

arvoisa puhemies

kun palkataan esimerkiksi venäläistä työvoimaa niin lupapapereissa on kohta johon erikseen merkitään se työehtosopimus jota tulee noudattaa

tuohon edustaja niikon puheeseen täsmennys siitä että kolmannella sektorilla ja työpajoissa työllistäminen meni kesän aikana jumiin

keskusta moisesta

hallituksen esityksessä todetaan että lainojen tavoitteena on euroalueen vakauden turvaaminen ja epävakauden leviämisen estäminen euroalueen muihin maihin

arvoisa puhemies

kyllä teillä on tässä harmaan talouden torjunnassa italialainen lakko päällä

parhaimpia tätä aihetta käsitteleviä kirjoja mitä olen lukenut on professori juha siltalan työelämän huonontumisen lyhyt historia

se johtuu olemassa olevan työsopimuslain tulkinnasta jonka mukaan jo työsuhteessa olevalle on tarjottava lisätunteja niin että hänen työaikansa tulee kokoaikaiseksi työajaksi ennen kuin voidaan työllistämistuella palkata uutta väkeä

levy vaati tarjonnut murtojärvi yhdistetään viedä mut tuupainen voidessaan täydensi mittersti

milloin omaisen on itse pitänyt järjestää etsintä hukkuneen löytämiseksi tai erämaahan kadonneiden ihmisten etsintä on jouduttu lopettamaan aivan liian pian resurssipulasta johtuen

te olette tekevinänne mutta ette kuitenkaan tee

voitteko vakuuttaa että lapissa säilyy ainakin yksi itsenäinen poliisilaitos muistaen kuinka paljon lapissa on karsittu poliisin tullin rajavartioston toiminnasta ja hätäkeskuskin on siirretty jo ouluun

toisin kuin edustaja virtanen minä tiedän hyvinkin paljon ja paljonkin heikompia hallituksen esityksiä mitä tämän puolentoista vuoden aikana on tähän saliin tuotu

kun esimerkiksi työ ja elinkeinoministeriössä oli tämä ahdistelujupakka niin silloin kyllä ministerit hyppivät seinille mutta tämän kaltaisiin ongelmiin te ette ole kovin hanakoita puuttumaan

hän totesi että uusi valtion aluehallinto edellyttää toimiakseen myös kootumpaa otteeltaan strategisempaa ja pitkäjänteisempää ohjausta ja samoin hän totesi että maakuntaohjelmat ja niiden toteuttamissuunnitelmat kytketään aluehallinnon ohjausprosessiin nykyistä vahvemmin varsinkin elinkeino liikenne ja ympäristökeskusten osalta

selonteko hyväksyttäneen

johtuuko se siitä että tilannetta ei pysty tällä hetkellä uskottavasti arvioimaan kukaan eikä hallitus halua jäädä kiinni siitä että perustelut pettävät täysin

minä ihmettelen sitä minkä takia ei voitaisi toimia niin olivatpa vaalit mitkä hyvänsä presidentinvaalit eduskuntavaalit tai kuntavaalit että vaalirahoitusilmoitus tehtäisiin tositekohtaisen erittelyn mukaan ja tarkastava organisaatio tarkastaisi siitä sitten mitä tarkastaisi

lehtitalot ovat alkaneet sopeuttaa toimintaansa tämän hallituksen esityksen vaikutuksiin jo etupainotteisesti enkä jaksa uskoa että yksikään työnantaja käynnistää huvin vuoksi yt neuvotteluita

arvoisa puhemies

ehdotuksesta äänestettävä tien sorvanneen

päinvastoin kuin kaavamaisella ratkaisulla ja pakolla mihin tämäkin hallituksen esitys perustuu pitäisi pyrkiä joustaviin eläkeratkaisuihin niin että henkilöllä olisi mahdollisuus olla osaksi eläkkeellä osaksi töissä niin että töistä siirryttäisiin joustavasti eläkkeelle

ja jos ymmärrän oikein niin ministeri ihalainen on kertonut että tällainen korjaava lakiesitys tulee nopealla aikataululla eduskuntaan jolloinka myös tämä työllistäminen voi olla yhtä joustavaa kuin aiemminkin

puumalalle lyhyesti vaan se että on kiistaton tosiasia se että vanhasen kummankaan hallituksen aikana peruspäivärahalla elävälle ja työmarkkinatukea saavalle ei ole tullut sentinkään tasokorotusta

arvoisa puhemies

susi legros oli kun niiden pohjalta äänestää jo jos joka hyväksyi edustaja mustajärvenehdotuksen osia lähettämistä pyrki valiokunta

edelliseen puheeseen viitaten on hankala kuvitella että keski afrikassa valtaan nousisi pahempi omaa kansaansa terrorisoiva johtaja kuin oli keisari bokassa i joka oli nimenomaan ranskan valitsema johtaja

paha pelko on että liikkuvan poliisin lakkauttaminen johtaa siitäkin tehtävästä karsimiseen kun liian vähäisiä henkilöresursseja kohdennetaan paikkaamaan muita aukkoja

edelleen hän sitten kuitenkin huomauttaa että aluehallintouudistuksessa maakunnan liittojen roolia aluekehittämistyön kokoavana ja yhteensovittavana viranomaisena esitetään vahvistettavaksi

vieläkö te olette sitä mieltä että kolmansista maista tulevan työvoiman saatavuusharkinta pitää poistaa kun nykyiselläänkään ei kyetä valvomaan ulkomaalaisen työvoiman käyttöä

jos tätä verotusta ei oikaista lopullisessa verotuksessa niin se kyllä houkuttelee nämäkin veronmaksajat muuttamaan ennemmin norjan puolelle kuin jäämään suomen puolelle asumaan